nyt kun sitten nämä itsensätyöllistävät saavat jatkossa paremmin keikkoja ja ottaa vastaan he muuttuvat myös yrittäjiksi ja myös toiminimiyrittäjälle laajennetaan nyt tämä työttömyysturva

hallituksen tavoitteena on nostaa kilpailukykyä viennin vahvistamisen kautta ja parantaa kotimarkkinoilla olevien yritysten toimintaedellytyksiä

perintöveron kevennyksen myötä yrittäjäpuolelle annetaan mahdollisuus kehittää toimintaa investoida ja palkata lisää työntekijöitä ja ennen kaikkea säilyttää entiset työpaikat

on erittäin hyvä että hallitus on miettinyt keskuudessaan sitä että nämä työvoimahallinnon palvelut siirrettäisiin näistä tehottomasti toimivista te toimistoista kuntiin koska nimenomaan työvoimahallinnon palvelut ovat mitä suurimmassa määrin työnhakijoiden ja työnantajien lähipalvelua ja tällä hetkellä tätä palvelua ei saa riittävän nopeasti käytännössä joskus lainkaan

se on ihan totta harakka ja laukkanen viittasivat näihin nuoriin yrittäjiin että erityisen tärkeätä on luoda mahdollisuuksia tämmöisiin nuorten yrittäjien yhteisöihin joissa he tukevat toisiaan ja siihen että yrittäjillä hahmottuu koko ajan nuorella polvella enemmän se että sinun ei tarvitse osata itse kaikkea vaan yhteistyössä tehdään asioita

ennen kaikkea

toki koulutukseen ja sitten näihin investointipuolen rahoituksiin tulee leikkauksia niin kuin joka ikiseen sektoriin valtion puolella joudutaan nyt tekemään mutta tärkeintä olisi tämä mahdollistaminen ja tämä yhteistyön tekeminen ja se että työmarkkinoiden kanssa sitä oppimista pitää tapahtua paljon enemmän jatkossa varsinkin ammatillisella puolella

arvoisa puhemies

edustaja gustafssonin aikaisemmassa puheenvuorossa tulivat jälleen esille nämä kumulatiiviset laskelmat koulutuspuolen säästöistä

ei tietenkään ole hyvä että leikataan mutta kaikki tiedämme miten vakava suomen tilanne tällä hetkellä on pahin sotien jälkeisenä aikana

elikkä sivistysvaliokunnan lausunnossahan nimenomaan korostetaan sitä että pitää seurata niitä vaikutuksia jo viime hallituskaudella tehtyjen leikkausten osalta ja myös sitten näitten uusien osalta

se mikä on tärkeätä myös ammattikorkeassa erityisesti kuten myös seuraavassa pykälässä tulee käsitellyksi ammatillisen koulutuksen osalta on että kiinteistöissä myös merkittävästi säästetään

ja nimenomaan sivistysvaliokunta haluaa että hallitus selvittää pikaisesti mahdollisuuden poistaa ammattikorkeakoulutuksen järjestäjien valtiolta saatujen kiinteistöjen luovutusrajoitukset jotta näistä turhista kiinteistöistä on mahdollisuus päästä eroon

kun aikaisemmin tuossa oli puhetta siitä mistä näitä säästöjä on mahdollista tehdä niin todellakin sehän että pelkkiä henkilötyövuosia vähennetään ei ole se todellisuus

joudutaan varmasti miettimään myös henkilöstötilannetta mutta on myös kiinteistöistä mahdollisuus säästää ja tämähän on tullut myös korkeakouluilta itseltään esiin vaihtoehtona

kukaanhan ei sitä kiistä etteikö tämä ole ikävä esitys

tässähän erityisen tärkeä on tämä pakolaistilanne ja erityisesti turvapaikkahakijoitten osalta se että nyt sitten kouluihin voi tulla kesken vuoden oppilaita lisää ja tätä ei ole huomioitu kuntien rahoituksessa

se mikä valiokunnalle oli erityisen tärkeää oli se että kotoutumiskoulutuksen määräraha siirretään jatkossa opetus ja kulttuuriministeriön vastuulle niin että tätä koordinointia voidaan tehdä paremmin